haluaisin nyt tämän kahden päivän minusta laadukkaan keskustelun osalta kiittää kaikkia tähän keskusteluun osallistuneita

on selvää että hallitusohjelmaa joka on tärkeä tiekartta neljän seuraavan vuoden työlle arvioidaan tietysti eri näkökohdista ja on myöskin parlamentarismiin kuuluvaa että puolueet jotka eivät ole hallituksessa arvioivat sitä kriittisesti ja asettavat kysymyksiä ja ehdollistavat

sillä tavalla syntyy hyvää debattia ja demokratia toimii eli siis me tarvitsemme tällaista poliittista ja parlamentaarista keskustelua

ne sinänsä tukevat toisiansa ja siellä on määritelty ne asiat myös niissä talousarvioissa joissa hallitus panostaa lisää ja sitten on otettu nekin asiat esille missä joudutaan tekemään säästöjä tai veronkorotuksia

sellaisen taloudellisen kasvun varmistaminen joka luo perustan paremmalle työllisyydelle ja hyvinvoinnille

toinen iso asia josta tässäkin salissa varmaan ollaan lähtökohtaisesti yhtä mieltä on eriarvoisuuden vähentäminen ja syrjäytymisen estäminen erityisesti nuorten osalta ja totta kai pitkäaikaistyöttömien osalta

tehdään ratkaisuja jotka mahdollistavat ihmisten koulutuksen tai työn saannin ja vältetään nuorten ihmisten syrjäytyminen

kolmas liittyy valtiontalouden vakauttamiseen

hyvinvointiyhteiskunnan vahvuus on siinä että meillä on korkea työllisyysaste ja se takaa myös meidän hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusperustan

haluan nyt kiittää kaikkia keskusteluun eilen ja tänään osallistuneita valtioneuvoston puolesta ja todeta osaltani että tämä keskustelu on ollut rakentavaa ja terveen kriittistä mikä demokratiaan kuuluu

hallitus lähtee tämän ohjelmansa mukaisesti tekemään vakavaa yhtenäistä työtä ja tulee näitten asioitten kanssa tänne eduskuntaan monta monta kertaa vielä yksittäisten asioitten ja hankkeitten kanssa

hallituksen täytyy niin kuin eduskunnankin elää ajassa ja sen vuoksi tietysti täytyy olla herkkyyttä myös arvioida mitä maailmalla tapahtuu ja miten se suhteutuu sitten näihin meidän pyrkimyksiimme jotka tähän hallitusohjelmaan on kirjoitettu

minä kuitenkin jaksan uskoa että isänmaan parasta kaikki puhujat ovat täällä tarkoittaneet ja se on hyvä asia